henkilöstön koulutukseen pitäisi uhrata

herra puhemies

osassa tästä hirveästä hyökyaallosta mitä vastaan tulee pitäisi pohtia miten koulutetaan kannolle metsäkoneosaajia kuljetuspuoleen ihmisiä hyödynnetään meidän kansallisvarallisuutta

sen taustallahan olivat ekpn omien periaatteiden vastaisesti syntyneet ekpn rahoitus ynnä muut järjestelyt silloin jo keväällä

haluan myös tuoda esille että valtiovarainvaliokunta ja liikennejaosto ovat pitäytyen hallitusohjelmassa pitäneet tärkeänä että vr oy säilytetään valtio omisteisena palvelutaso ohjauksen piirissä ja eu kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta henkilöliikenteen osalta voidaan päättää todella vasta kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista tehdyn perusteellisen kokonaistaloudellisen arvion pohjalta

euroopan laajuisissa liikenneverkoissa pitää ottaa vahvemmin työ ja elinkeinoministeriön liikenneministeriön ja vmn kanssa myöskin esille pohjoinen ulottuvuus arktinen ja venäjä strategia

mutta tässä kesäkuun ratkaisussa oli huonoa se että siinä tehtiin moraalikatokattaus ja kun sitä täällä valtiovarainvaliokunnassa käsiteltiin ja sdp yritti sitä että arvioidaan nyt mitä tämä pitää sisällään myös perustuslakivaliokunnan kautta niin on edelleen syytä pöytäkirjoihin todeta

olen pahoillani että ministeri ei vastannut tähän minun mielestäni selkeään kysymykseen

hallitus on vakavalla tavalla vaarantanut sitä kansallisen eheyden ja luottamuksen ilmapiiriä jolla on pärjättävä vakavan talouskriisin yli

on myös harkittava mahdollisuuksia lisätä tekesin kautta yrityksille jaettavan t k rahoituksen lisäämistä ja rahoituksen ehtojen väljentämistä

yhteisvastuu ja selviytyminen edellyttävät valtion vahvempaa taloudellista osallistumista sekä veronmaksukyvyn paremmin huomioon ottavia veronkorotuksia

asuntorahoituksessa voitaisiin lisätä valtion takauksia ja korkotukea

hallituksen on esiteltävä pikaisesti näitä asioita koskeva riittävä paketti eduskunnalle kun asiaa koskeva ministeri antti tanskasen selvitystyö valmistuu

myös nämä tekijäthän osittain olivat takana kun sosialidemokraatit vastustivat metsähallituksen yhtiöittämistä koska siinä esimerkiksi itä ja pohjois suomen sahateollisuuden järeän tukkipuun saanti olisi vaarannettu ja helposti kansallisvarallisuus ajettu ulkopuolisille kansainvälisille sijoittajille

tähän on eräissä yhteyksissä myös valtiovarainvaliokunta täysin yhtynyt ja on tärkeätä että tässä eduskunta hallitus ja ministeri etenemme varovaisuusperiaatteen ja kansallisen kuljetusstrategian turvaamisen tietä

ja kuten tässä aikaisemmassa keskustelussa ilmeni nyt on niin vakava taloudellinen tilanne myös suomen kansallisen selviytymisen näkökulmasta maa järisee niin vakavasti että nyt on pakko myöskin katsoa muutakin kuin solidiumin osakkeiden sijoitussalkkua

nyt sitä yhteisvastuuta kyllä täältä löytyy että ruvetaan budjettivaltaa ja perustuslain mukaisuutta ynnä muuta miettimään mutta me todella hyvin heikolla hallituksen valmistelulla teimme vapaassa pudotuksessa ajelehtimalla näitä ratkaisuja edellisen hallituksen aikana ja siellä on tosi kova perintö joka lisää paineita arvioida nyt tehtävien ratkaisujen vaikutuksia niin että meillä on kansallinen pelastusrengas olemassa kun maa järisee taloudellisesti ja poliittisesti nyt euroopassa

raskaan liikenteen kaluston enimmäispainojen ja mittojen nosto oli aika raju ratkaisu rikkidirektiivikompensaationa ja varsin vajavaisella valmistelulla

sata komiteassa suunnitellaan työttömyysturvaan perustavaa laatua olevia heikennyksiä

mitenkä hallitus ja ministeri suhtautuvat jos syntyy yhtenäinen savon maakunta pirstotaanko sekin kahteen eri vaalipiiriin kun pitäisi poliittisesti tehdä kuitenkin kehittämistyötä myös lainsäädännön mukaan ja miten jos kunnat vaihtavat maakuntaa varmistaakseen ettei niitä pirstota ja heitellä minne sattuu

kansallisen selviytymisen sekä edustuksellisen demokratian vahvistamiseksi niin hallituksen kuin oppositionkin on istuttava nyt samaan pöytään

ministeri hautala kun teitä kuuntelee niin on todella syytä valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa ensi tiistaina liikenneministeri kyllösen kanssa yhdessä käydä tätä läpi

eli joka puolella pitää tätä katsoa

pitää katsoa miten kansallinen selviytyminen varmistetaan teollisuuden rakenteet ylläpitämällä ja tällöin valtionomistajapolitiikan periaatteet täytyy ottaa paremmin esille

lisäksi hallitus vielä ajaa alas työvoimatoimistojen palveluja

hallitusohjelmassa todettiin selvästi että lentoliikenteen turvaaminen on tärkeätä kansainvälisen teollisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi

tällainen toiminta osoittaa piittaamattomuutta tavallisen ihmisen asemaa kohtaan

olisin kysynyt millä tavalla tätä selviytymistä suomen metsäteollisuuden ja monen muun osalta nyt tuetaan niin kuin jokainen maa pitää huolta itsestään niin ranska kuin muutkin

valvontakursseja ei ole järjestetty viime aikoina ja myöskään uusien raskaampien ajoneuvoyhdistelmien testaukseen tarvittavia ajoneuvovaakoja ei ole hankittu

meidän täytyy alue ja elinkeinokehityksen kanssa tässä vakavassa tilanteessa varmistaa meidän kansainvälisen globaalin teollisuuden toimintaedellytykset myös itä ja pohjois suomessa

se on tietysti näin että keskustapuolue ja kokoomus ansaitsevat sellaiset puheenjohtajat kuin heidän puoluekokouksensa valitsevat

lamavuosien virheitä ei saa toistaa

ministeri räsänen te viikko sitten vastasitte minulle kuvaten paateron poliisihallituksen dynaamista otetta sanatarkasti seuraavasti

se on selvä asia

toinen asia ministeri hautala

mutta valtasuhteiden ja suomen tasavallan ja kansanvallan toteutuksen kannalta on merkitystä sillä että pääministerin joka on niin keskeinen kuten perustuslakivaliokunta toteaa asemaa on todella vahvistettu niin eu politiikassa kuin kansallisesti

työttömän sosiaaliturvan parantaminen antaa työtä vailla olevalle mahdollisuuden keskittyä työnhakuun ei toimeentulotuen hakemiseen työttömyyspäivärahan täydennykseksi

muutosten johdosta poliisihallitus selvittää tarvetta poliisin punnitusohjeen päivittämiselle ja mahdollista vaakakaluston kehittämistarvetta

arvoisa puhemies

joulukuun alussa tässäkin talossa tuli ympäri suomea tietoja lukuisista vähennyksistä isoissa poliisiasemissa

oli erittäin omituista että hallituksen yksimielisenä esityksenä annettiin huomattavasti eu direktiivin ulkopuolelle menevä ihan ulkomaalaislain sisällön turvapaikkapolitiikan perusteita muuttava esitys ja se tuotiin vaivihkaa eduskunnan iltaistuntoon kansallisteatterin tuntemattoman jälkeisenä päivänä ikään kuin rutiiniasiana valiokuntaan lähetettäväksi

poliittisilla päätöksillä ja arvo ja talousratkaisuilla totta kai on iso merkitys miten suomi selviää

tässä koko ajan on tällainen mtklainen ja metsänomistaja asetelma mukana että mietitään vain kemeran ja muiden tukien systeemiä kun meillä olisi luotavissa kannattavaa teollisuutta ja parempaa raaka aineen hyödyntämismahdollisuutta

miten näitä omistuspainotuksia käytetään

se raha jonka hallitus nyt suurituloisille verohelpotuksina jakaa voitaisiin käyttää paitsi sosiaaliturvan tason korjaamiseen myös lomautettujen ja irtisanottujen koulutukseen ja työllistämiseen sekä pienituloisten aseman parantamiseen

no sen jälkeen kehyksen ja ensi vuoden talousarvion alueellistamisohjeet hätäisesti sisäministerin ja poliisijohdon toimesta tehtiin

sdp edellytti hallitusohjelmaan että voimavarojen suuntaamisen pitää tapahtua ministeriön johdolla

olisiko tässä vakavassa tilanteessa arvoisat ministerit nyt syytä liikenneturvallisuuden valvonnan ja raskaan liikenteen valvonnan osalta liikenneviraston kanssa yhdessä pikaisesti katsoa ettei meille synny turun myllysillan kaltaisia vakavia myös siltoihin liittyviä riskejä

edustaja pekkarinen valitettavasti on sanottava että edellisen porvarihallituksen kaudella tehtiin valtionomistajuuden kannalta tosi vakava virhe laskemalla kemijärven sellutehdas stora enson toimesta ilman mitään valtionomistajuutta tuhoutumaan

on hyvä huomata että kokoomuksella alkavat olla kyllä puheet harmaan talouden torjuntaan tähdättyjä mutta toimenpiteet eivät kyllä tämän hallituksen aikana ole olleet

kyllä meillä on syytä pohtia sitä että kesken vaalikauden todella näin keskeisen valtarakenteen päättäjä nimetään

eli tältä osin on nyt syytä kyllä katsoa millä tavalla tämä kovin keskittyvä valta todella asiallisesti puretaan koska se näkyy myöskin tässä keskustelussa

eli tältä osin haluan kyllä nyt vakavasti vedota että me käymme läpi tässä maassa vakavasti tätä metsälainsäädäntöä mietimme sitä millä tavalla puun tasainen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan turvataan koska jos ei tule pinoa ollenkaan niin metsänomistaja on varmasti kyllä ensimmäisiä jotka rupeavat tästä hommasta kärsimään samoin kuin työllisyys ja monien alueiden kehitys

valtiovarainministerihän pysäytti ecofin neuvostossakin muun muassa saksan itävallan ja ruotsin esitykset käännetyn arvonlisäverokokeilun laajentamisesta jossa rakennusurakoiden ketjuuntuneeseen harmaaseen talousrikollisuuteen olisi pureuduttu

samoin myitte pilkkahinnalla lannoiteteollisuuden yaralle

hallitus on myös muuttanut tuottavuusohjelman pelkäksi henkilöstön irtisanomisohjelmaksi

haluan heti tässä yhteydessä kiittää hallintovaliokuntaa sen puheenjohtaja tölliä ja myös sosialidemokraattisen valiokuntaryhmän vetäjää valto koskea ja kaikkia jäseniä siitä että hallintovaliokunta otti lainsäädäntöön ja yhteiskunnalliseen vastuuseensa liittyvän tehtävän

kyllä sitä prosessia olisi syytä varmaan arvioida myös eduskunnan ja parlamentarismin kannalta vähän laajemmin

se on keskeytettävä välittömästi

koko homman marssijärjestyksen pitäisi olla niin että ensin katsotaan rikostutkinnan liikennevalvonnan ja hälytysvalmiuden edellyttämät tehtävät ja sen jälkeen päätetään strategia ja määritellään minkälaisella organisaatiolla ja voimavaroilla me pääsemme tavoitteeseen

tämän takia toivon että ministeri paatero te voisitte tarkastella millä tavalla valtionomistajuutta voitaisiin aktiivisesti käyttää talouden kasvun ja suomen kansallisen selviytymisen näkökulmasta tehokkaammin

tässä yhteydessä silloin on selkeä katsoa että kun olemme asiamme hyvin hoitaneet niin mitään perussopimuksen vastaisia lisämuotoja yhteisvastuita euroalueen veloista eurobondijärjestelmiä ei todella tarvita eikä niitä pidä hyväksyä

henkilöstön paikoitellen äkillinen ja mittava vähentäminen heijastuu kielteisesti työyhteisön työssä jaksamiseen ja pahimmillaan palveluiden laatuun

edustaja kallin puheenvuoro hämmensi

arvoisa puhemies

erittäin vakavaa on se että perusetuudet jätetään tässä valtiontalouden heikkenevästä tilanteesta ja poliittisesta tahdosta riippuvaisiksi

pysäyttäviä esimerkkejä löytyy työvoimapalveluiden vähentämisen lisäksi työsuojelun heikentämisestä vankeinhoidosta sekä operatiivisten poliisi ja rajamiesten vähentämisestä

sitten tässä on hämmentänyt varmaan aluetta myöskin tämä tuottavuusohjelman soveltaminen muuhun kuin poliisin henkilöstöön jolloin poliiseja sidotaan epäolennaisiin tehtäviin

ne ovat varastamista meiltä kaikilta

varsin poikkeuksellista oli tietysti että edellisen hallituksen maahanmuutto ja turvapaikka asioita hoitaneelta ministeriltä pyydettiin kirjallinen lausunto hallintovaliokunnalle ja tietysti tunne on hyvä siinä että hallintovaliokunta on yhtynyt esittämääni kritiikkiin

siitä kärsivät tavallisten veronmaksajien lisäksi yrittäjien enemmistö eli rehelliset yrittäjät

eli täytyy sanoa että mtkn poliittinen siipi keskusta on kyllä vahvassa voimantunnossa ja näyttää siltä että tämäntyyppisissä asioissa on nyt tämmöinen hetkellinen poliittinen esiintyminen tärkeämpää kuin varmistaa että teollisuus voi luottaa että tähän maahan voi investoida

tähän liittyy myöskin unionin talouden tervehdyttämiseen liittyvien rakenteellisen alijäämän ynnä muiden käsitteiden ongelmallisuus erimitallisuus ja erityisesti suomeen liittyvät ongelmat

laiton ulkomainen työvoima harmaa talous ja talousrikollisuus vääristävät kilpailua ja tulonjakoa aiheuttavat työttömyyttä sekä heikentävät taloudellisen toiminnan edellytyksiä

nyt tällä ervvn muutoksella halutaan myös nämä takaukset mitkä tämän järjestelmän kautta tulevat myös suomen takausten ja waski wah wah wah wah vaatimusten ja vakuuksien piiriin mikä on kansanvallan kannalta ja budjettivallan kannalta oikein

kun hallituksella on muutoin määrätietoinen tavoitteellinen toiminta miten tämä krpn voimavarojen ja rikostorjunnan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kyky on tässä kehyksessä mukana

arvoisa puhemies

tilanne on uhka yksittäisen työntekijän oikeusturvalle ja koko yhteiskuntamme turvallisuudelle sekä hyvinvointivaltiomme rahoituspohjan turvaamiselle

on tärkeätä pitää huoli että tässä erityisesti suurten maiden ja niiden isojen pankkien kriisiä ei nyt niin tulosteta että me otamme kapeamman taloudellisen autonomian kuin venäjän vallan aikana sivutuotteena

ei se ole taattua että meille tulee näitä jatkoinvestointeja ja että ne toteutuvat jos puun saatavuuden osalta toimitaan näin sattumanvaraisesti

sijoittajavastuun korostamisen ohella on nyt erittäin tärkeätä kuten tänään valtiovarain valiokunnassa sosialidemokraatit esittivät pi tää kiinni yksimielisyysvaatimuksesta samoin myöskin huolehtia siitä että emme ajaudu velkaunioniin yhteisvastuuseen toisten veloista

tässä ervvn osalta on ongelma ennakoiva tuki ilman sopeuttamisohjelmaa ja sitten myöskin tämä väistyvien takaajien ongelma

minä olen ihmetellyt pitempään sitä mihin vihreitä ja ympäristöministeriä tarvitaan tällaisessa hallituksessa joka on valmis romuttamaan kansallispuistolainsäädännön natura lainsäädännön

näihin asioihin on myös valiokunnissa täällä puututtava

tässä on menty syyhyttä saunaan menen vielä vastauspuheenvuorot edustajille mustajärvi kallis hurskainen kotoinen

haluan vain sen todeta että kun eräässä vaihtoehdossa esimerkiksi pohditaan lainanotolle luvanhakua komissiosta niin suomi ei sellaisessa järjestelmässä voi olla

tänä aikana on hyvä että käydään avointa keskustelua ja toivon mukaan entistä enemmän esimerkiksi eläke ja sote uudistuksessa hallitusoppositio rajat ylittäen

oikein ajoitetulla ja kohdennetulla verotuksella voidaan vaikuttaa työllisyyteen tulonjakoon ympäristöön terveyteen sekä talouden kilpailukykyyn

sisäministeriä ei kiinnosta sisäisen turvallisuuden laaja ulottuvuus enää eikä tunnu myöskään puheenjohtajia vanhanen ja katainen kiinnostavan

meidän kansallisvarallisuuttamme metsät ja rannat pannaan kaupanteon kohteiksi ja tässä lamakriisissä varmasti voi kuvitella mitä jatkoa aikaisemmalle valtion omistajuudelle tähän liittyy

haluaisin varmistaa nyt valtiovarainministeriltä ovatko nämä kolme peruspilaria sijoittajavastuu yksimielisyysvaatimus ja nimenomaan tämmöisen velkaunionin eurobondiyhteisvastuujärjestelmän torjuminen kestävästi kaik kien hallituspuolueiden sitoutumisen mukaisia käyttäytymisiä nyt tässä tilanteessa

me näemme nyt jo imon rikkipäästöasioiden yhteydessä että edellisen hallituksen virheiden korjaamisessa jotka ovat kohtuuttomia suomen teollisen perustan turvaamisen kannalta sellaisissa asioissa joudumme keskustelemaan hyvin yksinämme

kyllä tällä hetkellä tällaista kansallista yhteenkuuluvaisuutta ja ratkaisun hakua pitää korostaa koska tämä työttömyys joka meillä muun muassa nyt on ei syrjäytä pelkästään nuoria vaan työvoimaa pysyvästi myös tulevan talouden perustaa rakentavalla tavalla

vetoomuksistamme huolimatta hallitus ei ollut valmis suuntaamaan veronkevennyksiä pienituloisille jolloin oikeudenmukaisuuden lisäksi olisi tehokkaammin edistetty työllisyyttä

maahanmuuttajavaltaisilla aloilla on kahdet työmarkkinat joilla maahanmuuttajien oikeuksia poljetaan ja rikotaan laillisia työsuhteiden ehtoja

eli hallituksen pitää myös laajentaa nyt kyllä keskusteluagendaa kaikkien suomen kansallisten etujen pitää olla näissä asioissa paremmin pöydällä ettei sallita tällaista liikaa sektoroitumista

suomen osalta tietysti tässä pitää perätä sitä että turvapaikanhaku ja kiintiöpakolaisjärjestelyssä pitää aina selvittää aseelliseen toimintaan kuuluminen eli on tämä suojelupoliisin rooli mutta kyllä myöskin terroristisen rekrytoinnin täytyy olla paremmin käsissä